potilasdirektiivin toimeenpano tarkoittaa suurta muutosta terveydenhuoltojärjestelmässämme ja tämä vaatii erittäin paljon tiedottamista niin kansalaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille ja viranomaisille

olemme esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnassa kuulleet useita asiantuntijoita jotka ovat voimakkaasti arvostelleet hallituksen säästöjä koulutus tiede tutkimus kehittämis ja innovaatiosektoreilla

eräs keskeinen tiedottamisen kanava on kansaneläkelaitokseen perustettava kansallinen yhteyspiste

mitkään kärkihankkeet eivät auta jos esimerkiksi tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan perusrahoitukselta viedään pohja pois

työpaikkojen synnyn tukemisen ohella on välttämätöntä huolehtia työttömiksi joutuneista ihmisistä heidän osaamisestaan ja työkyvystään

tämä hallitus on tehnyt useita hyviä päätöksiä nuorten tilanteen helpottamiseksi

esimerkiksi tanskan mallin kokemus on että pitkäaikaistyöttömien palvelut järjestyvät tehokkaasti vain jos vastuu on siirretty kokonaisuudessaan kunnille

näistä mainittakoon muun muassa nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma sillä ilman näitä päätöksiä nuorten tilanne olisi suomessa nykyistä paljon heikompi

arvoisa herra puhemies

kokeilusta tehdyn seurantatutkimuksen loppuraportissa joka ilmestyi vastikään todetaan että kokeilukunnissa saadut tulokset työllisyyden hoidosta ovat parempia kuin vastaavissa verrokkikunnissa

tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten fyysinen kunto on heikompi kuin muiden eu maiden nuorten kunto ja se heikkenee koko ajan

arvoisa puhemies

me kaikki täällä tiedämme että nykyrahoitus ei riitä pitämään väyläverkostoamme kunnossa ja erityisesti vähäliikenteisemmät tiet kärsivät

kiitos

kuntakokeiluissa on myös huomattu että meillä on lainsäädännöllisiä esteitä järkevälle työllistämiselle ja näiden hankkeiden loppuraporteissa on selkeästi kirjattu millaisia kokeilulakeja kannattaisi nyt alueilla pilotoida

tämä taas heikentää muun muassa maaseutuelinkeinojen ja kaivosteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja erityisen suuri ongelma on itä ja pohjois suomessa jossa näiden elinkeinojen harjoittamisen esteenä alkaa olla jo ala arvoisessa kunnossa oleva tiestö

arvoisa puhemies

edustaja jarvalle vaikka hän ei ole täällä paikalla enää haluan kuitenkin todeta että lapsiperheiden kotipalvelusta päätti kyllä edellinen eduskunta ei suinkaan tämä hallitus

on ko puolustusvoimilla mahdollisuus vastata tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen

arvoisa puhemies

tämä kapea mutkainen ja vaarallinen tieosuus on pohjois karjalan elinkeinoelämän kannalta elintärkeä

vaikka hallitus panostaa kärkihankkeessaan työllisyyteen ja kilpailukykyyn samalla nämä panostukset kumoutuvat työvoimapolitiikkaan kohdistuvien vielä suurempien säästöjen vuoksi

pidemmällä tähtäyksellä tämä voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin

nuorisotakuun tarkoitus on ollut vahvistaa työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä kolmen pilarin avulla joita ovat etsivä nuorisotyö koulutus ja työttömille nuorille suunnatut tehostetut palvelut

arvoisa puhemies

ja lopuksi arvoisa puhemies nyt tarvitaan rivakoita toimia niin työpaikkojen luomiseksi kuin myös erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi

pidemmällä tähtäyksellä tämä voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin

yksi syrjäytynyt nuorihan maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden mukaan reilusti yli miljoona euroa

kehotankin hallitusta nyt todella nopeisiin toimenpiteisiin sen sijaan että se keskittyy keinoihin joiden vaikutukset ovat asiantuntija arvioidenkin mukaan erittäin kyseenalaisia

lopuksi toivon hallitukselta myös ripausta nöyryyttä sillä sitä tarvitaan nyt meiltä kaikilta

myös pitkäaikaistyöttömien tilanne on huono ja siksi tarvitsemme aktiivista työvoimapolitiikkaa vaikka sillä voidaankin vain rajallisesti vaikuttaa työttömyyteen

sillä voidaan kuitenkin pitää yllä ihmisten työkykyä katkaista syrjäytymiskierteitä ja näin ehkäistä työttömyyden venymistä ja muuttumista rakenteelliseksi työttömyydeksi

myös työkyky ja työelämätaidot heikkenevät nopeasti

viime hallituskaudella ministeri ihalaisen käynnistämässä pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeilussa tavoitteena on ollut löytää ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä kokonaisvaltaisesti niin että olisi mahdollista löytää uudenlainen elämän suunta

nämä lakiesitykset ovat tärkeitä monesta syystä

käskemällä komentelemalla ja uhkailemalla ei saada hyviä tuloksia ja kenties tästä hyvästä prosessista joka viime kaudella käytiin nimenomaan neuvotellen ja yhdessä tekemällä tämäkin hallitus voisi ottaa oppia

aina ei ole mahdollista työllistyä vapaille työmarkkinoille mutta silloin tavoitteena voi olla esimerkiksi työllistyminen välityömarkkinoille tai kenties tie omaan elämänhallintaan tai osalliseksi tuleminen yhteiskunnan toiminnoista jollain muulla mielekkäällä tavalla

arvoisa puhemies

tällä hetkellä meillä on myös lähellä eläkeikää olevia pitkäaikaistyöttömiä jotka olisi järkevää päästää säällisesti eläkkeelle

arvoisa puhemies

tämänhetkisessä työllisyystilanteessa heillä ei ole edes toiveita työpaikasta sillä nämä ihmiset ovat eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyisiä mutta työelämän näkökulmasta työkyvyttömiä

heidän tilanteeseensa pitäisi saada pikaisesti ratkaisu

jos kurssitarjonta ei ole riittävän laaja ja usein toistuva voi tämä vaikeuttaa opiskeluiden tehokasta toteuttamista

toinen seurattava asia on miten lakimuutokset vaikuttavat perheellisten opiskelijoiden asemaan sillä opiskelu ei saa olla esteenä perheen perustamiselle tai lasten hankkimiselle

köyhien perheiden lapset kokevat saavansa vähemmän aikaa ja huomiota aikuisilta kuin paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapset ja nuoret

tulevassa uudistuksessa on ensisijaisen tärkeää että kaikki toiminnot analysoidaan tarkasti ja mietitään missä niiden oikea paikka on sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudessa ja miten saadaan rakennettua eheä hoitoketju

arvoisa puhemies

omassa kotikaupungissani joensuussa on huomattu oman palvelutuotannon pysyvän enimmäkseen talousarvion raameissa

kiusaamisella ja ryhmän ulkopuolisuudella kaverien syntymäpäiviltä pois jäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvointiin ja terveen itsetunnon kehitykseen

valitettavasti tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on vain yksi niistä monista erityisesti pienituloisten monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden tilannetta kurjistavista lakiesityksistä

hallitus on luvannut ettei kuntien pakkoliitoksia tule ja siksi voi olla että tässä tilanteessa joudutaan muodostamaan myös sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueita

nyt alueille lähetettävien selvityshenkilöiden avulla on tarkoitus yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa selvittää alueellisesti parhaita sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuja tähän tilanteeseen

puhemies

väitän että laadukkaasti toimivaan riittävän isoon terveyskeskukseen on saatavissa henkilökuntaa etenkin jos työyhteisön toimintaan ja työhyvinvointiin kiinnitetään riittävästi huomiota

terveyskeskustyön vaativuuden vuoksi monet vastavalmistuneet lääkärit eivät halua tulla terveyskeskukseen töihin elleivät he voi olla varmoja kollegiaalisesta tuesta avusta ja ohjauksesta

isommissa terveyskeskuksissa voidaan myös paremmin kuulla työntekijöiden toiveita siitä mitä ja minkälaista työtä kukin haluaisi erityisesti tehdä ja missä asioissa kouluttautua eteenpäin

jatkuvan kehittämisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksien luominen on terveydenhuollon ammattihenkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden kannalta ensisijaisen tärkeää kaikissa terveyskeskuksissa